kuitenkin käytäntö on tämä kuten täällä tänään voidaan huomata että puheet ovat toista ja teot ovat toista

toisena isona asiana mitä käsiteltiin oli kyllä tämä tiedoksi antaminen mitenkä ihmisille jotka oleskeluluvan saavat tai eivät saa sitten tämä tieto jätetään

normaalitoiminnan lisäksi selvästi tullut uudenlainen rikollisuuden muoto joka nykyisin käyttää hyväkseen näitä rahastosijoituksia ja muuta ei niinkään mitään autovarkauksia vaan ihan paljon suurempaa toimintaa

ihan inhimillistä ja järkevää resurssien käyttöä on se että etenkin näissä positiivisissa tapauksissa menettelyä on mahdollista keventää niin että sen ei tarvitse olla välttämättä poliisi vaan siitä voi myöskin maahanmuuttovirasto olla sitten tämmöisen positiivisen luvan ihmisille tiedoksi tuomassa

tarve tähän on varmaan tullut paineena markkinoilta pankeilta sijoitusrahastoyhtiöiltä ja niin kuin valitettavan monessa muussakin kohdassa sitten tämä hallitus niitä kiltisti toteuttaa

siitä syystä kiitokset kaikille valiokunnan jäsenille ja tämän yhden kohdan osalta jätämme tämän esityksen äänestettäväksi

yritimme valiokunnassa saada ministeriöltä perustetta myöskin siihen asiaan miksi tässä samanaikaisesti ei tullut senkin toivomaa kokonaisuudistusta joka olisi sisältänyt myöskin tämän valvontapuolen ja sitten nämä sanktiot

kiitos

ministeriöt totesivat että olisi hyvä että nämä olisivat tässä samalla mutta niitä nyt ei sitten tullut vaan käsitellään tämä ja jäädään toivomaan hyvää ehkä tuleville vuosille josko näitä kahta muutakin puolta sitten vahvistettaisiin

arvoisa herra puhemies

kuten täällä väitettiin emme vastustaneet aluehallintouudistusta silloin kun me olimme oppositiossa viime kaudella vaan olimme kriittisiä aika moneen kohtaan joista tässä selonteossa voidaan huomata että kaikki ne kohdat on raportoitu selonteossa ja niistä useimpaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja tehty muutosesityksiä

tämän lisäksi olimme kriittisiä myös aikatauluun joka oli varsin rivakka ja jopa häiritsevä täällä talossa mitenkä sitä koko hanketta vietiin eteenpäin

tähän olisimme halunneet puuttua sillä se on asia jonka luulisi kiinnostavan myös tätä salia siihen liittyen että siellä menevät aika monet veroeurot ohi suun suomen valtiolta kun emme tiedä mitä siellä tapahtuu

olisiko siis ollut mahdollista tehdä kerralla paremmin tai kerralla valmis jotta ei parin vuoden välein tarvitsisi tehdä muutoksia näin suureen rakenteeseen kuin koko valtion aluehallintorakenne on

samalla kun muutettiin siis tämä avi ja ely järjestelmä niin tehtiin myöskin muutoksia maakuntaliittojen tehtäviin ja keskityn tässä esimerkissäni liikuntatoimen sektoriin

saan istua sekä kunnan puolella että maakuntaliiton puolella ja seurata näitä hankkeita

ne tulevat lausunnolle sen jälkeen kun ne on jo käsitelty seuraavassa asteessa tai ne on kunnan puolelta jo peruutettu siinä kohtaa kun ne ovat etenemässä vielä maakuntaliitossa

kuitenkin varsinaisen liikuntatoimen elikkä liikunnan edistämisen vastuutahona on ely elikkä elinkeino liikenne ja ympäristösektori jonka tehtäviin toisaalta on liitetty myöskin liikuntahankkeiden edistäminen ja niiden ohjaaminen neuvonta

tämän lisäksi meillä on tietysti myös kunnat jotka sitten kuitenkin toteuttavat liikuntatoimen niin varsinaisen toiminnan osalta kuin hankkeiden rakentamisen osalta ja myöskin rahoittavat lähestulkoon tämän kaiken

tämä sekametelisoppa näiden neljän hallinnonalan kohdalta koskettaa siis vain ja ainoastaan pienen pientä sektoria kuten liikunta euromääräisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hoskonen oli sitä mieltä että velkarahan lisääminen on aina automaattisesti elvytystä mutta valitettavasti näin ei kuitenkaan ole

sivistysvaliokunta antoi kriittisen näkemyksensä siihen että koko sivistystoimen sektorin mukaan lukien kulttuuri ja nuoriso tulee olla samassa elikkä aluehallintovirastossa

mutta ei

kuten kollega koski olen myös pääosin tyytyväinen hallituksen esitykseen siitä että tupakan myynnistä on tulossa luvanvaraista

olen iloinen tietysti tänään että silloiset hallituspuolueet tämän raportin tai selonteon luettuaan ovat nyt sitten tulleet tulokseen että koko sivistyssektorin mukaan lukien liikunta ja nuoriso ja kulttuuri tulee olla samassa hallinnossa minkä jälkeen myöskin toivottavasti ohjaus yhteistyö niin maakuntaliittojen kuin kuntienkin kanssa toimii nykyistä paljon paremmin

valitettavasti on lähdetty kuitenkin tasaveron puolelta jolloinka joudutaan varmaankin pienituloisille sitten jossain kohtaa niitä myöhemmin ehkä sitten joskus seuraavan hallituskauden aikana antamaan takaisin kun kerran veronkorotuksessa tälle linjalle tasaveron puolelta lähdetään

niiden määrät ovat tuhansissa joidenka elämä loppuu näistä aiheutuviin sairauksiin vuosittain ja molemmissa tapauksissa ne perusteet joilla käyttöä voidaan vähentää ovat tutkitusti saatavuus ja hinta

siihen voidaan yhä edelleenkin tehdä korotuksia

on tehty näitä tupakointirajoituksia erilaisiin paikkoihin ja ne on otettu hyvinkin positiivisesti vastaan ja niistä on tullut hyvää tulosta

on lisätty korvaushoitovalmisteiden saatavuutta niin että ne ovat paremmin ihmisten käytettävissä

on lisätty mainonnan kieltoja joiden osalta tässäkin laissa muutamia pieniä viilauksia tulee vielä lisättäväksi

tämän saman toivoisin myöskin heijastuvan sitten alkoholi ja tässä aiemmin tänä iltana keskustelussa olleeseen peliriippuvuuteen joissa mainonta on se sama kysymys joka tapauksessa

se on erittäin hyvä mutta ongelmalliseksi sen tekee tieto siitä että meillä monet nuoret sen askin hinnan kohotessa suureksi siirtyvät irtotupakkaan ja niinpä toivoisin että valiokunta tässä käsittelyn aikana kiinnittää huomiota erityisesti tähän kohtaan että se irtotupakka ei tule liian houkuttelevaksi vaihtoehdoksi käyttää askikoon kasvaessa ja hinnan kasvaessa vaan sille ehkä on myöskin mahdollista määritellä joku minimikoko

arvoisa puhemies

luvanvaraisuus on erittäin perusteltua koska tällä hetkellä sanktiointijärjestelmä ei ole toiminut ja niinpä on sekä alaikäisille myynti että verovapaan tupakan myynti ollut hyvin ongelmallista koska näistä ovat terveystarkastajat tähän mennessä pystyneet antamaan huomautuksia ja hyvin hyvin harvoissa tapauksissa tiedän ne ovat menneet poliisille asti niin että niistä on tullut joitain syytteitä

on ilahduttavaa että se löytyy tästä lisätalousarviosta koska se on odottanut listalla aika pitkään

hieman särähti korvaan se että olivat maakunnan miehet kuvitelleet että kun he pitävät sitoumuksen ja laittavat omaan budjettiinsa summan niin valtion puolella se myöskin pitää ja maksetaan aikataulussa

jos ja kun tähän mennään että jokaisella myyntiä tekevällä tulee olla lupa on sillä tietenkin jo ennalta ehkäisevä vaikutus siihen että näistä kriteereistä sekä ikärajoista että verovapaan tupakan myynnistä pidetään huolta että niitä noudatetaan ja näin voidaan myöskin peruuttaa tupakoinnin myyntilupa

haminan sataman ja kaiken kuljetusliikenteen osalta on kuitenkin suurta huolta

ei ole väylästä paljon iloa ja työllistävää vaikutusta jos toisella kädellä tehdään toimia jotka syövät sitä

elikkä nämä esitykset lisätä maksuja kuljetuksille rajata kauttakulkuliikennettä ynnä muuta

asko seljavaara on kuntien resurssit osoitetaanko tähän riittäviä resursseja koska tässä lakiesityksessä kunnat ovat se taho joka myöntää luvat ja se taho joka

ovat pois haminalta tai kaikilta muiltakin jotka elävät satamista ja logistiikasta jotenka toisella kädellä otetaan ja toisella annetaan

jo nyt ainakin sillä alueella jolta tulen ovat nämä olleet varsin pienellä resursoinnilla niin että tämä tupakan myynnin valvonta on siellä lähestulkoon varmaan viimeisimmissä asioissa mitä tarkastetaan

nyt kun on koko tämä paletti kymmenettuhannet paikat siirtyvät arvioitavaksi kunnille mutta myöskin valvottavaksi niin on tilanne aivan toisenlainen

emme vielä tiedä mikä se suomen osuus tulisi olemaan mutta joka tapauksessa sitä ei vielä ole olemassa sitä rahaa ei siis vielä ole

pikaisella lukemisella minulle ei tuosta lakiesityksestä vielä selvinnyt mitenkä se aiotaan toteuttaa

sitten tietysti mielenkiintoinen kysymys on se kuinka suuret ovat ne lupamaksut voidaanko niillä kuinka paljon kattaa sitten tätä sekä lupien antamista että valvontamenettelyn virkamiespalkkausta

mutta pääasia on se että tupakan puolella erityisesti tämä lainsäädäntö etenee ja ihmisten valmius ottaa vastaan uudenlaisia säädöksiä tupakkapäihteeseen on varsin hyvä

kuulostaa varmaan tutulta se sosialidemokraattien vastalauseessa oleva listaus niistä kohteista mihin olisimme halunneet rahaa lisättäväksi

ne ovat samat kuin meidän vaihtoehtobudjetissamme ja tulemme varmaan pitämään niitä tässä myöskin eteenpäin hyvin keskustelussa

huolestuttavinta on tietenkin se että nyt ei haluta satsata yrityksille ja työllistämiseen riittävästi jos meillä eivät työllistämisperusteiset investointituet nouse jotka ovat siis ensi vuodellekin laskemassa jos meillä ei yritysten investointi ja kehittämistukiin olla satsaamassa nykyistä enemmän jos meillä ei olla käynnistämässä perustienpitoon ja radanpitoon suuremmilla volyymeilla tai jos meillä ei haluta korjausrakentamista vauhdittaa

samoin asuntorahaston siirrot olisivat auttaneet huomattavasti vuokratalojen ja aso talojen rakentamista

arvoisa herra puhemies

täällä viime kaudella tarkastusvaliokunta teki mittavan työn ja perusteellisen selvityksen kymmenine hyvine esityksineen joita nyt sitten tämän hallituksen aikana on tiukasti viety eteenpäin kuten hallitusohjelmassakin on kirjaukset tehty

minun logiikkaani ei missään voi mahtua se että meillä on tälläkin hetkellä kymmeniä ja kymmeniätuhansia pitkäaikaistyöttömiä jotka olisivat vaatineet vahvoja aktivointi koulutus ja kuntoutustoimenpiteitä ja niitä ei ole tehty

jos meillä on työllisyys parantunut me olisimme voineet hyvin satsata siihen vaikeimmin työllistyvään porukkaan enemmän mutta ei vaan nyt se on jätetty käyttämättä ja päätetään säästää varmaankin hyviin veronalennuksiin tai johonkin muualle

uskon että tässä perusteena on erityisesti ennalta ehkäisevä toimi siihen että kun asiakkaat tietävät että kuitti on saatava se ehkäisee sitä että myyjä edes yrittäisi ilman kuittia kauppaa tehdä

meillä on tällä hetkellä kouluilla projekteja meillä on puolustusvoimilla projekteja joissa asioita ja tunteiden käsittelyä ynnä muuta käydään läpi ja keksitään keinoja sitten eri tavalla purkaa pahaa oloa ja muuta

tässä laissa määritellään se mitä siinä kassakuitissa tulee lukea joskaan tällä hetkellä ei siis ole vielä esityksessä tyyppihyväksytyn kassakoneen käyttöönottoa

mutta jos kuitissa on kuitenkin löydyttävä elinkeinonharjoittajan nimi yhteystiedot y tunnus kuitin antamispäivä tunnistenumero tai muu yksilöitävä tieto myytyjen tavaroiden määrä laji sekä palvelulaji ja tavaroista ja palveluista suoritettu maksu ja siinä myöskin arvonlisävero ja muut perusteet niin kyllä se aikamoisen standardin jo vaatii siltä kassakoneelta

tulevatko täältä valtion puolelta stmn tai vmn ohjaukseen se koordinaatio ja paimennus että näin todellakin tapahtuu joka puolella ja samanaikaisesti

siinä voi katsoa listaa maista ruotsi norja tanska viro saksa italia espanja joissa kuitin on ainakin pyytämällä saanut jo tähänkin mennessä lain mukaan

on tietysti perusteltua että ulkona oleva torikauppa markkinat on tästä rajattu ulos ja hyvä että tässä kohden on myöskin otettu huomioon yleishyödylliset yhdistykset harrasteseurat ynnä muuta

yksittäistapaus erityistapaus olivat kuvailevia sanoja kun vuosi sitten käsiteltiin kreikka tapausta tässä samaisessa salissa

joidenkin julkistalouden professorien mielestä nykyinen elvytys on jopa miinusmerkkistä sillä kunnat siirtävät samanaikaisesti investointejaan ja nostavat verojaan

nyt sitten käsiteltäessä portugalin tukipakettia tiedämme jo aikamoisella varmuudella että seuraavaksi on ehkä tulossa kreikka uudelleen ja mahdollisesti espanja sen jälkeen

elvytys on jatkossa kohdistettava julkisiin investointeihin ja kuntatalouteen eikä sitä ole lopetettava niin kuin joidenkin kokoomusedustajien mielestä olisi jo mahdollista tehdä

rajaukset myöskin rahapelitoiminnan osalta ja tässä kohdin varmaan eniten veikkauksen tuotteiden osalta on kirjoitettu arpajaislakiin

maiden velkojina olleiden pankkien pelastaminen ei ole helpottanut euroopan talouden ongelmatilannetta vaikka näin silloin puhuttiin

toinen äsken keskustelussa ollut alkoholimyynti on jo tälläkin hetkellä siis olemassa laissa ja valvonnan osalta kun tätä lakia valvotaan siis tietysti aluehallintoviraston osalta täällä lukee

nyt on kuitenkin nähtävissä muutos joka näkyy täällä suomessa keskustelussa ja mikä tärkeämpää näkyy myöskin ilmapiirin muutoksena euroopassa

nyt laajasti halutaan sijoittajille ja pankeille vastuuta niin että riskillä tehtyjen huonojen sijoitusten realisoituminen koskettaa heitä

alkoholijuomien anniskeluluvan haltijan anniskelupaikassa lain noudattamista valvoo lisäksi aluehallintovirasto

nämä veronkorotukset eivät kuitenkaan valitettavasti toimi progressiivisesti vaan ne kohdistuvat kaikille samansuuruisina elikkä pienituloisimmat maksavat näitä suhteessa eniten

elikkä alkoholimyynnin osalta minun mielestäni tämä tulkinta ei ole se että kuitinantovelvollisuudesta luovuttaisiin vaan että alkoholin myynnin osalta yhä edelleen valvonta on tiukempaa kuin näiden muiden myyntitoimien osalta

kuntaverotuksen perusvähennyksen nosto oli sinänsä hyvä mutta valitettavasti se kompensoituu pois näillä kaikilla muilla korotuksilla hintoihin

muistan yli vuosi sitten kuntien takauskeskuksen johtajan kertoneen kuinka vakuuksia voidaan pyytää ja niitä pitäisi asettaa

valtio on omilla työpaikoillaan sekä omistamissaan yrityksissä toteuttanut jos mahdollista vielä rankempaa vähennyspolitiikkaa kuin yksityiset yritykset

nyt monessa valiokunnassa on ollut kuulemisia ja suuren valiokunnan avoin kuuleminen viimeksi vahvisti näitä kriittisiä näkökulmia

hallituksen keinot teollisten työpaikkojen pitämiseksi suomessa eivät vakuuta kun kelamaksun poistossa syntynyt miljardin vähennys katetaan nyt rokottamalla teollisuutta satojen miljoonien energiaveroilla

sen jälkeen kaikki kuultavat olivat sitä mieltä että siitä huolimatta portugalin pitää tässä kohtaa saada tuki

sosialidemokraatit ovat tällä hetkellä valmiita portugalin tukeen kunhan suomen euroopan muille maille esittämien ehtojen mukaan portugali käynnistää neuvottelut yksityisten lainanantajien kanssa niin että ne pysyvät portugalissa vastikkeeksi tälle lainaohjelmalle ja toisena portugali tekee oman ohjelmansa jolla se myy omaisuuttaan

kun muun muassa tuossa budjettikirjassa lukee että venäjän vienti tulee elpymään ensi vuonna niin samaan aikaan vedetään pois rahat rajalle rakennettavaksi suunnitellusta rekkaparkista

yksi ryhmä on yksinhuoltajat joista valitettavan suuri osa joutuu turvautumaan myöskin toimeentulotukeen

sen lisäksi portugalin on käynnistettävä tiukka sopeutusohjelma jossa käydään läpi taloudelliset ja rakenteelliset haasteet työmarkkinoiden oikeusjärjestelmät terveydenhuolto irtisanomiset palkat kaikki muut

yhteiskuntatakuu ei toteudu vaan on vain kaunis ajatus sillä te keskuksilla ei ole riittäviä resursseja palvella saati järjestää tarvittavaa koulutusta

toinen kysymys

mutta tämän ohjelman on oltava riittävän pitkä jotta se on inhimillinen ja sen tulee sisältää myöskin turva niille ihmisille niille haavoittuvimmille ihmisille jotka ovat vaarassa kärsiä näistä liian tiukoista kriteereistä sopeuttamisohjelmassa

lasku työttömyyden hoidosta kaatuu näin myös kunnille samalla kun kunnat kamppailevat yhä suurenevan palvelutarpeen ja heikkenevien verotulojen puristuksessa

arvoisa puhemies

suomi on pieni maa euroopan laidalla ja meidän kansalaisten hyvinvointi rahoitetaan tavaroiden ja palvelujen viennistä saatavilla tuloilla

siinä euro on se väline joka helpottaa kaupankäyntiä maiden välillä eli euro on se väline joka edesauttaa talouskasvua ja se on meidän hyvinvointivaltiomme kannalta lähes välttämätöntä

uutena rasitteena on kunnille tulossa vielä kuntouttavan työtoiminnan velvoitteen laajentaminen ilman rahoitusta samaan tapaan kuin tehtiin juuri alkava vammaispalvelulain laajennus ilman rahoitusta

eurohan ei ole tietenkään arvo sinänsä vaan me kannatamme yhteisvaluuttaa siitä syystä että se on meidän mielestämme lasten vanhusten koko hyvinvointiyhteiskunnan ja yritysten menestymisen tae

samalla ollaan heikentämässä pitkäaikaistyöttömiä työllistävien tahojen toimintaa kun nyt suunniteltu lokakuussa tuleva lainsäädäntöuudistus heikentää huomattavasti kolmannen sektorin ja sosiaalisten yritysten ja muiden mahdollisuutta työllistää niin että ne eivät saisi enää käyttää sataprosenttista palkkatukea

jos rahoitus markkinoilta ei näillä toimenpiteillä portugalille lähde kasvamaan tulee olla myös realistinen vaihtoehto suoraan pankkitukeen jolloin myös pankin omistusta muutetaan jolloin voidaan saada omaisuus takaisin niille valtioille jotka tätä tukea ovat antamassa

unioni ja yhteisvaluutta ovat helpottaneet yritysten kaupankäynnin lisäksi myös kansalaisten kanssakäymistä ja liikkumista työn perässä muissa euroopan maissa

tällainen muutos ei missään tapauksessa saa tulla heikentämään niitä vähäisiä keinoja joita nyt on työllistämisen parantamiseksi

kuka meistä oikeasti enää haluaisi takaisin siihen rumbaan jossa vaikka tallinnaan lähtevänä suomalaisena tarvitsisi jonottaa rahanvaihtojonoissa maksaa sitten provikoita välittäjille ja jonottaa toisen kerran molemmissa päissä passintarkastukseen

portugalin tuen jälkeen ovat ne suuret uudistukset tulossa ja se on kokonaisuuden kannalta tärkeää sekä väliaikaiseen että pysyvään rahastoon niin että tämän jälkeen jokaiselle takaukselle on täydet vakuudet ja myös niin että julkisten velkojen ja velkojien tulee olla ensisijaisesti jos ja kun kriisi realisoituu saamassa omat rahansa takaisin

kansa ei varmaankaan myöskään pidä siitä että palaisimme takaisin devalvaation aikaan sillä ei meillä kansaa vakaan valuutan vuoksi ole kyllä kiusannut nyt inflaatio näissä korkeasuhdanteissa niin kuin silloin markka aikana

painetta suomelta on tultava nykyistä vielä enemmän rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen uudistamiseen niin että pankkien stressitestit ja tulkinnat niistä tehdään samoilla kriteereillä jokaisessa maassa niin että valvonnan yhteistyö eri finanssivalvontojen välillä toimii nykyistä koordinoidummin ja paremmin ja niin että rahoitusmarkkinavero ja pankkivero ovat käytössä mahdollisimman pikaisesti

kumpaakaan näistä ei ole ollut näkyvissä

jos devalvaatio iskee niin se tietysti iskee kaikkein jyrkimmin siinä kohdin palkansaajiin ja eläkeläisiin joidenka pankkitileiltä rahat sulavat yhdessä yössä

tässä on se mielikuva jota nyt halutaan markkinoida kuinka joustavasti omalla valuutalla voidaan sitten tehdä temppuja ja selvitä talouskriisistä

kun kiviniemen hallituksen aikana leimattiin pölhöpopulismiksikin puheet sijoittajavastuusta ja vakausvälineille annettavista vakuuksista tuli näistä kuitenkin nyt todellisuutta

sosialidemokraateille tämä ei ole pelkästään perustuslain oikeuttama realiteetti se että budjettipäätösvaltaa ei siirretä eurooppaan vaan kyllä se on enemmän ideologinen kysymys

me emme luota ehkä tässä tapauksessa muiden maiden valmisteluun muiden maiden hyväntahtoisuuteen tai edes brysselin virkamiehiin vaan me luotamme suomalaisiin suomen kansaan ja sitä myöten kansanedustajiin jotka tekevät nämä päätökset

uskon että näissä neuvotteluissa vielä edetään ja suomen hallituksella on selkeä kanta

jos käy niin että neuvottelut eivät etene niin ehkä on parempi varustautua sitten siihen että emme ole mukana pysyvässä vakausrahastossa

toivottavasti tämä helpottaa kuntien todellisuutta kun kevään aikana nyt suuremmat määrät näistä turvapaikanhakijoista saavat kotipaikan jotta ainakin ne ihmiset joidenka osalta henkilörekisterit ovat ajan tasalla ja joidenka osalta kotipaikka tulee aina muutettua sen mukaan kun ihminen muuttaa tulisivat automaattisten laskennallisten kustannusten maksatusten piiriin niin että kunta nykyisten neljä kertaa vuodessa hakemuksen pohjalta tehtyjen korvausten sijaan saa nämä korvaukset automaattisesti

suomen tehtävä on olla vaikuttamassa sisällä eussa koska kaikki sen päätökset vaikuttavat suomeen joka tapauksessa euroopan talouskehityksen kautta

me olemme riippumatta valuutan nimestä tai keskuspankista euroopassa ja riippuvaisia euromaista ja mikään pikavoitto ei olisi se että irrottautuisimme vaan se toisi miljoonien ja miljardien kustannukset

mutta kuten todettua tässä on ollut ongelmia ja varmaan tulee olemaan yhä edelleenkin siinä että nämä väestötietojärjestelmät ja ulkomaalaisasiointijärjestelmät toimisivat yhteen

tästä syystä toivonkin että voimme näitten kriisiajan keskustelujen jälkeen hetken hengähdettyämme todeta että euroopan ja suomen etu ja meidän hyvinvointivaltiomme tulevaisuus on turvattu yhteisellä euroopalla ja yhteisellä eurolla